erityinen huoli on siitä saavatko ne henkilöt jotka erityisesti apua ja tukea tarvitsevat sen avun ja tuen jatkossa

mutta he toteavat että kiitos sosiaali ja terveysvaliokunnalle niistä lausumista jotka teimme ja todellakin edellytämme että nyt ne te keskusten ohjeet sellaiseen kuntoon että ihmisten kohtelu on oikeudenmukaista ja tasapuolista

ministeri huovinen totesitte että on tärkeää että perheet löytäisivät sieltä tukijoukosta itsellensä sopivan tuen ja totta tosiaan tämä lapsiperheiden tukiviidakko on aika suuri

myöskin pitää muistuttaa siitä pääministeri sipilän hallitusohjelman kirjauksesta eli hallitus uudelleenarvioi kuntien tehtäviä ja velvoitteita niin että julkisen talouden menot eivät lisäänny täällä on myöskin toimeentulotukilain uudistaminen eli tämä asia on työn alla

olemme mietinnössä kiinnittäneet huomiota osaamiseen tutkimukseen ja siihen että tähän tarvitaan valtakunnallinen ohjelma jotta saadaan nämä kosteusvauriot korjattua jotta voimme ennalta ehkäistä ettei uusia synny jotta on osaamista on tutkimusta ja myöskin terveydenhuolto saadaan kuntoon

kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä jatkossakin on panostettava kansainväliseen kärkeen tähtäävään korkeakoulu tiede kulttuuri ja innovaatiopolitiikkaan hyödyntäen metropolialueen merkittäviä valmiuksia

arvoisa puhemies

ilmaisen iloni siitä että olemme tänään säätämässä viittomakielilakia

kannatan lämpimästi mietintöön liittyvää lausuntoa ja totean että viittomakielilain säätäminen on merkittävä askel eteenpäin vaikka se ei vielä täytäkään kaikkia viittomakielilain säätämiseen kohdistuneita suuria odotuksia

ja myös tuli vähän viestiä sinne hallitukselle että katsoisitte vielä kerran sosiaaliturvaa että kaikkien työllistyminen olisi kannattavaa

silloin kun tämä kotihoidon tuen jakaminen tuli esille niin sieltä ministeriaitiosta luvattiin että tämä kokonaisuus katsotaan jotta löydettäisiin ehkä tulevaisuudessa perheille joustavampi vaihtoehto

ja kun katsotaan tätä tämänhetkistä tilannetta me olemme joutuneet säästämään perusopetuksesta varhaiskasvatuslaki on työn alla mihin tässä puheenjohtaja braxkin kiinnitti huomiota

kysynkin nyt

olisiko mahdollista että katsottaisiin tämä koko kokonaisuus yhteen ja luotaisiin semmoinen malli jossa se raha seuraisi sitä lasta ja perheiden valintoja ja valinnanva paus olisi suurempi perheille ja siinä yhteydessä voitaisiin katsoa sitten nämä tasa arvoasiat ja myöskin isien kannustaminen

tämä laki tekee viittomakielisten kielelliset oikeudet aikaisempaa näkyvämmiksi ja tukee niiden parempaa huomioonottamista eri hallinnonaloilla ja suomalaisessa yhteiskunnassa

helsingin seutu kantaa väestömääräänsä suuremman taakan erityisistä sosiaalisista ongelmista ja siksi sosiaalisen eheyden rakentamisen kumppanuusohjelma valtion kanssa on välttämätön

tähän myöhäiseen vaiheeseen

totean että oikeus omaan kieleen on perusoikeus ja kiinnitän erityisesti huomiota siihen että lapsella pitää olla mahdollisuus oman kielen oppimiseen hänen läheisellään pitää olla mahdollisuus oppia viittomakieltä että perheellä ja lapsen lähiyhteisöllä olisi yhteinen kieli

mutta selvää on että pitkällä tähtäimellä tuen antaminen varhaisessa vaiheessa on inhimillisempää se on vaikuttavampaa ja se on myöskin edullisempaa kuin kasaantuneiden ongelmien korjaaminen

tulevaisuudessa runsaasti energiaa kuluttavat ja henkilöauton käyttöön perustuvat yhdyskuntarakenteet ovat kestämättömiä etenkin suurkaupunkialueilla

monissa muissa euroopan maissa ei näin moninaista järjestelmää ole vaan siellä korostuu juuri se perheiden valinta mutta samalla kannustetaan isiä ja äitejä jakamaan vanhemmuutta

arvoisa puhemies

on hyvin tärkeää kun täällä on käsittääkseni paikalla tuleva asunto ja viestintäministeri joka käy siellä keskustelua että hän erityisesti nyt kuuntelee

mieleni tekisi melkein hurrata mutta en hurraa koska puhemies ei sitä salli

uusia alueita kaavoitettaessa yhdyskuntarakennetta on eheytettävä ja maankäyttöä tiivistettävä hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen jotta ihmisten arki olisi tulevaisuudessa sujuvampaa ja ympäristön kannalta fiksumpaa

tuon opetushallituksesta terveiset että me näemme viittomakieliset lapset kieliryhmänä ja olemme tehneet selvityksen viittomakielisten lasten oppimismahdollisuuksista peruskouluissa

arvoisa puhemies

johtamassani kunta ja terveysjaostossa asiantuntijat ovat toinen toisensa perään vakuutelleet että lähestulkoon kaikki ennalta ehkäisevät toimet tulevat halvemmaksi kuin lapsen huostaanotto

on hyvä että sote uudistuspuitelaki on saapunut pomppuisan matkansa jälkeen eduskuntaan ja nyt eduskunnan on hyvin tarkkaan tämä lakiesitys arvioitava

kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa jättää itämeren tuleville isille ja äideille sellaisessa kunnossa ettei heidän tarvitse sitä hävetä niin ettei haiseva ja limainen sinilevä pilaa lasten kesää ja uimisen iloa

on syytä pohtia paranisiko yhdyskuntarakenteiden suunnittelu jos maankäytön asumisen ja liikenteen asioita valmisteltaisiin tulevaisuudessa saman ministeriön ja yhden ministerin alaisuudessa

miten te olette katsoneet olisiko se asuntoministeri joka tämän vastuulleen ottaisi

on hyvin hienoa että tämä lakiesitys on valmisteltu yhdessä sosiaalialan kentän ja myöskin järjestöjen kanssa ja on tärkeää että katsotaan että tämä laki edesauttaa sitä että julkinen sektori ja yritykset tekevät yhteistyötä myöskin jatkossa järjestöjen kanssa

pidän tärkeänä että seuraavaksi tämä selvitys tehdään varhaiskasvatuksessa ja uuden varhaiskasvatuslain myötä viittomakieliset lapset saavat parempaa ja laadukkaampaa varhaiskasvatusta

yhden asian haluan erityisesti nostaa esille

mutta arvoisa puhemies kun noita toimenpide ehdotuksia katsoo niin kyllä ehkä paras vastaus on se että jokaisen ministerin salkussa pitää olla homeasiat

kun tavoitteena on laadukkaat oikea aikaiset tasavertaiset palvelut niin on olennaista että näihin palveluihin on sitten myöskin rahaa

tilanne itämerellä on nyt äärimmäisen kriittinen

muuten tämä asia ei etene

mutta tämän lain toimeenpano onnistuu jos sote laki onnistuu eli käsi kädessä näitä on katsottava

yhden asian nostan arvoisa puhemies näistä esityksistä esille ja se on kyllä oikeusministeriön salkussa oleva asia

totean myöskin sen että on tärkeää että kielilain neuvottelukunnassa on viittomakieltä käyttävien edustus myös jatkossa ja on hyvä että jatkovalmistelutyön yhteydessä selvitetään myös tarve viittomakielen neuvottelukunnan perustamiseen

nyt ovat julkisuuteen tulleet nämä kuntalaskelmat jotka tajunnan räjäyttävällä tavalla osoittavat missä kriisissä kuntatalous on

sitä on pitkään odotettu

tässä lakiesityksessähän on kuten tässä on tullut esille uusi säännös törkeästä eläinsuojelurikoksesta ja tarkoitus on ankaroittaa eräissä tapauksissa eläinsuojelurikoksista tuomittavia rangaistuksia

sen takia valtiovarainvaliokunta ja eduskunta ovat edellyttäneet että uudistuksen taloudelliset vaikutukset arvioitaisiin analyyttisesti kaikkien toimenpiteiden osalta jotta tämä uudistus tuo todellakin mahdollisuudet kestävyysvajeen umpeen kuromiselle ja kun tätä lakiesitystä katsoo nuo arvioinnit ovat kovin keveät

me todellakin tarvitsemme selvitystä rakennushankkeiden vahingonkorvaus ja rikosoikeudellisesta vastuusta ja takuuaikojen riittävyydestä

ihan lopuksi totean että eduskunnan viittomakielen verkosto on toiminut aktiivisesti ja oli todella hyvä että saimme valtiovarainvaliokunnan sivistys ja tiedejaostossa lisättyä suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkien koulutukseen rahaa niin että myöskin tämä kieli elää ja on vahva ettei se katoa ja sitä kautta myöskin pystymme turvaamaan oikeudet omaan kieleen kaikille suomessa asuville viittomakieltä tarvitseville

samoin tässä korostetaan eläinsuojelurikosten moitittavuutta ja yhteiskunnallista haitallisuutta

silloin kun juridisesti on selkeä vastuu näistä asioista uskon että se myöskin laittaa vauhtia koska taloudellinen vastuu ja raha monta kertaa ratkaisevat sen millä tavalla ihmiset ottavat asian itselleen ja omalle vastuulleen

eduskunnan erityisen tärkeä tehtävä on nyt varmistaa että selonteossa esitetyt toimet ovat riittävän kunnianhimoisia ja että niiden toteuttamiseen on osoitettu voimavarat

länsi ja itämetro sekä kehärata ovat välttämättömiä metropolitekoja samoin pasilariihimäki radan välityskyvyn nostaminen ja pisara radan rakentaminen jotka ovat myös edellytys kaukoliikenteen kehittämiselle

tämä pykälä on tervetullut

toivoisin että vastaava ministeri tässä avaisi noita laskelmia millä tavalla tämä uudistus todellakin aikaansaa sen että vähemmällä saa jatkossa paremmin ja kunnissa myöskin on varaa perusopetukseen tulevaisuudessa

toki tässä tarvitaan rakennusalan ryhtiliike yhtä lailla

arvoisa puhemies

onnistunut metropolipolitiikka edellyttää valtiovallalta vaikuttavia toimenpiteitä ja alueen kunnilta kykyä löytää tehokkaammat rakenteet ja yhteistyön tavat

näin saadaan tarkka kokonaiskuva ja ympäristöohjausta voidaan tehostaa niin että valitut toimet ovat kustannustehokkaimpia ja ympäristön kannalta parhaimpia

erityisesti ihan puheen lopussa vielä haluan todeta että lainsäädännössä eduskunta on useaan otteeseen kyllä kirjannut että esimerkiksi perusopetuslain mukaan lapsilla on oikeus turvalliseen ja terveelliseen ympäristöön ja siinä mielessä lainsäädäntö tältä osalta on kunnossa

karpela nosti esille sen että näitä kieltoja on voitu kiertää ja pidän tärkeänä että valiokunnassa arvioidaan tämä

myöskin kiinnitän huomiota siihen että vaikka saa törkeästä eläinsuojelurikoksesta tuomion on mahdollista että tätä eläintenpitokieltoa ei laiteta toimeen

peruskoulu on lähipalvelu

toisen asteen koulutus pitää olla sillä tavalla saavutettavissa että koulutuspaikkoja pitää siirtää sinne missä on työvoimatarve missä on toisen asteen koulutuksen ikäisiä oppilaita

helsingin seudun kuntien ei pidä taistella keskenään vaan yhdistää voimansa ja etsiä yhdessä ratkaisuja palveluiden järjestämiseen maahanmuuttajien kotoutumiseen seg regaation torjumiseen globaalitaloudessa menestymiseen ja ilmastonmuutokseen

eläkeläisten asumistuki kosketti myös vammaisia ihmisiä ja on hyvä että tässä ministeri vastasi että kun tätä arviota tehdään ja lakiesitystä valmistellaan huolella myöskin katsotaan että se vammaispolitiikan tavoite että vammaiset voivat itsenäisesti asua ja olla osallisia yhteiskunnassa myöskin huomioidaan

ja toivon todellakin että kiireellisyyslistalla on valtion tukien uudistaminen sillä tavalla ettemme enää ylläpidä sellaisia tukia jotka laittavat kunnat odottamaan korjataanko vaiko eikö tuleeko valtiolta rahaa vai ei vaan kaikkien valtion tukien pitää kannustaa ennalta ehkäisevään ja ajoissa korjaamiseen

toivon että myöskin tätä katsotaan ettei sitä käytetä sitten sillä tavalla että eläintenpitokieltoja ei tuomittaisi niissä tapauksissa missä se on aivan ehdotonta eläinten hyvinvoinnille

itämeren pelastamisessa katse kääntyy helposti muiden päästöihin mutta meidän on syytä nähdä että väestöömme suhteutettuna ovat päästömme mittavia

on erittäin tärkeää että jokaisessa maakunnassa on vähintään yksi laadukas korkeakoulu mutta se tilanne että joka niemessä ja notkelmassa jotakuinkin on niitä filiaaleja joiden laatu ei ole riittävän hyvä on mahdoton

pahimpana itämeren uhkana on rehevöityminen ja sisäinen kuormitus jonka seurauksena saastunut meri ruokkii itse omaa pilaantumistaan

onko mahdollista että tulevaisuudessa valtion talousarviossa olisi väestöpohjainen vaikutusten arviointi esimerkiksi eläkeläisten vammaisten ja lapsiperheiden osalta niin että se arvio olisi liitetty tuonne budjetin yleisperusteluihin kun tällä kaudella joudutaan niin isoja muutoksia tekemään

todellakin omaishoitajat tekevät erittäin arvokasta työtä ja on tärkeää että tämä asia on noussut täällä kyselytunnilla esille

tämä helpottaa myös maataloustukien eläinten hyvinvointiin liittyvien ehtojen noudattamista

täällä on käytetty sellaisia puheenvuoroja ammattikorkeakouluista että toivon että ministeri kertoisi miten tämä ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen aiotaan tehdä

julkinen sektori kunnat voisivat tässä olla edelläkävijöitä tai sitten yksityinen sektori eli löydettäisiin niitä malleja missä rakennuttajat olisivat myöskin pitkällä tähtäimellä vastuussa rakennetusta ja sitä kautta saataisiin myöskin sitä kannustusta tehdä parempaa

lähtökohtani kauppojen aukiolokeskusteluun on kuluttajalähtöinen ja kyllä tämä aukiolojen vapauttaminen on tuonut lisäsujuvuutta ja hyvää arkea perheille ja siinä on ollut hyviä työllisyysnäkökulmia

on myöskin tärkeätä että saadaan erittäin konkreettiset ja tarkat vastaukset siihen miten hallitus näissä asioissa aikoo edetä

eli tämä tuo myös tähän puoleen hyvän lisän

arvoisa puhemies

on hyvä että peruspalveluministeri jatkaa sitä erinomaista työtä mitä ministeri risikko teki tämän omaishoitajien työn tukemisen osalla

yhdyn täällä edustaja pekkarisen ja filatovin puheenvuoroihin siitä että on tärkeää katsoa missä aikajänteessä selontekoja tuodaan eduskuntaan jotta voidaan sitten perusteelliset selvitykset tehdä ja vaikutukset arvioida

arvoisa puhemies

voisimmeko me nyt tehdä tämän hallituspuolueena

mutta kun tiedämme että puutteita on paljon niin haluan myöskin nostaa esille sen että eläinsuojeluvaltuutetun viran perustaminen on ollut vahvasti esillä

teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesien kuormitusta on voitu tehokkaasti vähentää teknisillä puhdistuslaitteilla kun taas maatalouden hajakuormituksen kuriin saaminen on paljon vaikeampaa

tässä aluksi

metropolipolitiikka on koko hallituksen ja eduskunnan asia sillä suomen menestymisestä huolehtiminen kuuluu jokaiselle poliitikolle

on aivan selvää että talouden tasapainottaminen pitää tehdä taiten niin että ei vaaranneta korkeakoulutuksen tasoa opetuksen laatua

haluan alleviivata arvoisa puhemies sitä että erityisesti pienten kauppojen ja erikoisliikkeiden osalta on todella tärkeää jatkossa parantaa yrittäjän oikeutta määritellä kauppansa aukioloaika niin että se liiketoiminta on kannattavaa ja yrittäjälle jää aikaa lepoon

se on ollut suomen menestystekijä aina ja niin se on myös tulevaisuudessa

eletään ajassa

viime kaudella oli historiallinen yliopistouudistus tällä vaalikaudella tehdään iso ammattikorkeakoulu uudistus

tärkeitä ovat myöskin palvelut ei pelkästään tämä tuki

aivan viimeiseksi puhemies haluan nostaa esille tarpeen uudistaa meidän eläinsuojelulakia

nykyinen maatalouden ympäristötuki on käytännössä enemmän viljelijöille maksettua tulotukea ja sen vesiensuojelulliset vaikutukset ovat olleet heikkoja

on hyvä että nämä tasapainottamiset on rytmitetty niin että ministeri gustafsson ehtii tekemään valmistelut että ne rakenteet saadaan uudistettua

on tärkeää että kun uutta varhaiskasvatuslakia tehdään niin arvioitaisiin työelämän muutos tätä arviotahan vielä ei ole tehty ja katsottaisiin miten säädetään esimerkiksi vuorohoidosta niin että erityisesti yksinhuoltajien pienten lasten perheissä olisi mahdollisuus saada vuorohoitoa mutta sen lisäksi kannatan sitä että työelämä olisi joustavampaa ja voitaisiin sopia työajoista